ongelmallinen on minkä takia huomenna on myös valtiovarainvaliokunnan hyvä kuulla pääjohtaja erkki liikasta ekpn hallintoneuvoston linja jolla aina on ollut tiukka kanta siihen että ilmeisesti ei ole koskaan edes pohdittu mahdollisuutta ostaa valtioiden velkapapereita salkkuun

se poikkeaa myöskin euroopan muissa maissa olevasta kehityksestä jossa juuri näiden paineiden takia ollaan säätelemässä ja ottamassa paremmin haltuun muun muassa espanjassa ja portugalissa aiemmin ehkä vähän väljää käytäntöä

kysymyshän on siitä että metsän edistämisorganisaatiot metsänhoitoyhdistys veronluonteinen pakkojäsenyysjärjestelmä joka on tämän hallituksen ja mtkn erityisessä suojeluksessa hyvin herkästi tulevat kyllä tämän lainsäädännön myötä vahvistamaan juuri sen tyyppisiä metsän uudistamis ja harvennustoimenpiteitä joissa ei tähdätä välttämättä tulevaan laatupuun kasvattamiseen vaan maksimoidaan nyt tämän energiatuen saanti

tämä on niin olennainen kysymys esimerkiksi ettei tähän meidän piikkiimme tule mahdollisesti esimerkiksi tyyliin norjan merenkulun rasitteita tai muita

toivoisin että tältä osin ministeri selvittää onko tämä valmistelu jota silloin pidettiin tärkeänä myös yhdessä ruotsin ja tanskan kanssa selvittää nyt tyydyttävällä tolalla

tämä on hyvin vakava kysymys koko metsäpolitiikan kannalta

tämä on todella iso asia ja me tulemme muun muassa huomenna peräämään vastauksia siihen millä seurauksilla tämä takausvaltuutus laajennetaan muihin läheisesti liittyviin tarkoituksiin

arvoisa puhemies

toiseksi aiheellinen kysymys lienee miten menetellään kun osa takaajista voi joutua sellaiseen tilanteeseen että eivät voi olla takaajina

tässä yhteydessä on kyllä todettava että euroopan epävakaus pankeissa ja valtioissa olisi kestänyt suomen eduskunnan vastuullisen perusteellisen käsittelyn tässä historiallisen suuressa jättitakausasiassa jonka seurauksia tulemme vielä käymään läpi valitettavan monta vuotta

se voi aika nopeasti ehtyä sekin pelivara jos kreikkaa suurempi maa espanja joutuisi vaikeuksiin

ymmärrän että kreikan laina asian päättämisen yhteydessä syntynyt paine hallituspuolueille kokoomukselle ja keskustalle on synnyttänyt tavattoman halun hissun kissun pimeässä viedä vastaavanlaiset asiat läpi mutta se kohtelu minkä kohteeksi muun muassa valtiovarainvaliokunta ja eduskunta budjettivallan käsittelijänä ja käyttäjänä on joutunut nyt hallituksen ja sitten eduskunnan työjärjestelyjen myötävaikutuksella on kyllä ala arvoinen

haluan todeta että aiheellisia ovat meidän kreikka asian yhteydessä esittämämme lausumat että hallitus antaa esityksen pankkiverosta suomessa ja esittää sen käyttöönottoa eu maissa että hallitus tekee esityksen rahoitusmarkkinaverosta ja toimii niin että se otetaan laajasti käyttöön kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla ja että hallitus toimii niin että pankit ja muut rahoituslaitokset kantavat oman vastuunsa kreikan lainajärjestelyistä

toissa perjantaina tämä ysiviitonen elikkä juuri puitesopimus tästä laitoksesta tuotiin valtiovarainvaliokuntaan lainsäädäntöneuvoksen kera lähetekeskustelu oli seuraavana tiistaina ja meinattiin vielä vauhdilla kuitata

mutta kaikista pahinta on minusta se että eduskunta ei ole vastuullisesti tässä vakavassa tilanteessa perustuslain osalta käynyt takausperusteita läpi säätelyperusteita eduskunnan päätösvallan budjettivallan näkökulmasta

ja toinen asia on se että arvoisat kollegat ja toivottavasti joku median edustaja noteeraisivat että yksi viidesosa valtion vuotuisesta talousarviosta ollaan nyt antamassa tällä täydellä vallalla jakeluun ja panemassa suomen valtion piikkiin näillä käsittelyillä

sosialidemokraattien vaatimuksesta saatiin viime tiistaille sitten ylimääräinen valtiovarainvaliokunnan kokous jossa sitten oli myöskin vastuullinen ministeri katainen ja niin edelleen

paikalla

eli jos hallituspuolueet sinänsä ovat halunneet viedä tätä käsittelyä hissun kissun niin kyllä myös orwellmainen media on vaiennut koko tämän asian ajan

arvoisa puhemies

esitimme että euroalueella pitää ottaa nopeasti käyttöön pankkivero globaalilla tasolla ja saada aikaan kattava rahoitusmarkkinavero

hyvin monet asiantuntijat olivat kanssamme samaa mieltä että ruuan arvonlisäveropanosta olisi voitu käyttää sosiaalietuuksien kohdennettuna korottamisena

eurojärjestelmän luottamuksen palauttaminen ja nämä toimet ovat yleisesti ottaen tärkeitä mutta meidän pitää todella painokkaammin ajaa tehokkaita rahoitusmarkkinoiden vastuuta kasvattavia toimia ja viedä vahvemmin eteenpäin juuri pankki ja rahoitusmarkkinaveroon liittyviä esityksiä

nämä kaksi esitystä euroopan rahoitusvälineelle annettavat valtiontakaukset ja laitoksen puitesopimusesitys olisi myös pitänyt ehdottomasti käsitellä yhtäaikaisesti

olisi tarvittu enemmän täsmätoimia

mitä tulee sitten esimerkiksi harmaaseen ta louteen niin valtiovarainministeriö on jarruttanut muun muassa kaikkia neljännen talousrikostorjuntaohjelman verotustietoja koskevia etenemiskohtia ja kyllä se välittäminen sitten myöskin näkyy rahapäätöksissä

osoitus tästä runttauksesta ja vastuuttomasta käsittelystä oli myös siinä että hallituksen esityksestä puuttui muun muassa puitesopimukseen osallistujista tällainen kuin espanjan kuningaskunta

tämän valtiovarainvaliokunta hallituspuolueiden esityksestä lisäsi lainmuutokseksi ja me sosialidemokraatit esitimme että hallituksen tulee antaa täydentävä esitys sattumalta näin olennaisesta espanjan puuttumisesta

tältä osin minä kyllä pidän tätä hyvin lyhytnäköisenä lähestymistapana koska negatiivisella korolla ei ole kansantaloudellisesti eikä yksittäisen metsänomistajan osalta järkevää pitää tätä

syy miksi sosialidemokraatit jättivät vastalauseen valtiovarainvaliokunnassa oli juuri se että talousvaliokunnan esille tuomiin asioihin ei saatu selvyyttä eivätkä hallituspuolueet olleet valmiit tekemään sen mukaisia johtopäätöksiä

historiallisesti yhden taloudellisesti merkittävimmän ratkaisun käsittely runtattiin valtiovarainvaliokunnan läpi

lisäksi hylättiin myös esityksemme saattaa asia perustuslakivaliokunnan käsittelyyn eduskuntaa koskevien budjettisääntöjen ja sääntelyjen ynnä muuta

tällainen on muun muassa suomalaisen pankin määritelmän täsmentäminen ja sosialidemokraatit edellyttävät että se on tuotava eduskuntaan samalla tavalla kuin koko tämä asia

kiinnitän erityistä huomiota siihen että valtiovarainministeri katainen ei ole paikalla tänäänkään

valitettavasti perustuslakivaliokuntaan esityksemme ei edennyt ja talousvaliokuntaan lähettämisestä tehtiin farssi

herra puhemies

tässä vakavassa talouden syöksytilanteessa ja tämän erittäin suuren asian käsittelyssä ei näy hallituksen valtiovarainministeriä

eduskunta käyttää budjettivaltaa hyväksyy talousarvion lisätalousarvion ja ennen kaikkea tässä vakavassa taloustilanteessa käsitellään niitä toimia joilla suomalainen hyvinvointi talous ja työllisyys pärjäisi

käytettiin ikään kuin tunnin visiitillä tällainen asia talousvaliokunnassa ja sitä asiaa kertoo varmaan valiokunnan puheenjohtaja myöhemmin

tämä on minusta erittäin vakava viesti nyt jostain

haluan kiinnittää tähän myöskin lopuksi huomiota että tämä kysymys on sitä suuruusluokkaa suomen finanssimarkkinoiden ja koko reaalitalouden ja ennen kaikkea suomalaisten yritysten ja kotitalouksien hyvinvoinnin kannalta että tässä asiassa pitää olla vakavampi käsittely myös hallituksen vastuuministereiden osalta

tämän asian käsittely joka tulee olemaan historiallisesti vielä vakavan arvioinnin kohteena jäi todella puutteelliseksi

minusta on edesvastuutonta etteivät eduskunnan puhemiehistö ja valtiovarainministeri ole sopineet eduskunnan työtä toisaalta niin että valtiovarainministeri mahdollistuu olemaan täällä ja toisaalta ettei tätä keskustelua voida käydä

taloudellisilta vaikutuksiltaan pahimmillaan viidenneksestä suomen budjetin loppusummasta olevasta takauksesta on kysymys

minusta tämä ei ole eduskunnan aseman ja vastuun mukaista

äänestyksessä hävisimme

tältä osin viittaan kaupthing asian käsittelyyn jossa ei myöskään vakavassa taloustilanteessa oli nähtävissä jo merkit oli rahoituskriisistä puhe tässä salissa valtiovarainministeri ollut paikalla

haluan vaan vakavasti nyt huomauttaa siitä että eurooppa neuvosto kokoontuu kahden viikon päästä käsittelemään tätä vakavaa tilannetta ja meidän eurooppalaisten yhteisiä toimia

suuri valiokunta käsittelee huomenna sitä varmasti pääministeri ja valtiovarainministeri toivon mukaan ovat siellä millä tavalla tässä tilanteessa on edettävä

nyt tietysti kokonaisuudessa on syytä muistaa että euroopan unionin yhteistyö on suomelle monella tavalla tärkeä ja vakauttava asia

me olemme yrittäneet varoittaa juuri siitä että kun euroalueeseen liittymisessä me pelkäsimme epäsymmetristen syklien vaikutusta me näemme sen metsäteollisuuden vientiteollisuuden vaikeuksissa niin meidän olisi erityisesti pitänyt suojella oman taloutemme julkisen talouden kestävyyttä ja suomen valtion kykyä reagoida meihin voimakkaammin vaikuttavaan finanssikriisiin joka näkyi rajuna bruttokansantuotteen ja talouden romahduksena viime vuonna meidän nuorisotyöttömyyden räjähtämisenä

esimerkiksi oikeuden vapauden turvallisuuden ja monien alojen osalta me tarvitsemme tätä yhteistyötä

yritystoiminta infrastruktuuri energia ihmiset tutkimus ja innovaatio nehän ovat ne neljä prioriteettia joilla komissio nyt suunnittelee etenemistä ja on tehnyt tiettyjä toimenpiteitä jotka sivuavat tietysti meitäkin

myös talouden koskessa mennessä on säätelemättömän kasinokapitalismin ja rahavallan sijaan saatava vahvempaa kansanvallan otetta

erityisesti euroopan investointipankin rahoituksen käyttö pk yrityksille ja valtiontukipäätösten vauhdittaminen on tärkeätä ja juuri energia ja laajakaistayhteyksien ja monien muiden t k innovaatio ja koulutusinvestointien edistäminen

kuten wolfgang schäuble saksan valtiovarainministeri hiljan totesi viime vuosien finanssikriisi on jälleen osoittanut mihin ihmisen hillitön ahneus ja ihmisen hillitön vaurauden ja vallan tavoittelu johtavat

myöskin hallitus esittää että hoidetaan nämä yksittäiset takausesityksen mukaiset hommat sitten tiedonantomenettelyllä joka ei kyllä ole riittävä

nämä ovat asioita joissa toivoisin ainakin että suomi osaltaan toimii aktiivisesti ja sitten tukee myös eurooppa neuvoston toimenpiteitä näiden eurooppalaisten elvytystoimien konkretisoimiseksi

toivakka toisti tässä kokoomuksen ryhmätiedotetta niin minä lainaan myöskin tampereen yliopiston kansantaloustieteen professori matti tuomalan kommentteja kun hän toteaa että katainen on ymmärtänyt talouspolitiikan peruskäsitteen virheellisesti ja elvytys on muuttunut miinusmerkkiseksi

tätä asiaa silmällä pitäen sosialidemokraatit ovat pitäneet koko ajan tärkeänä että tuodaan vakuusvaatimusten ohella rahoitusmarkkinavero pankkivero sekä moraalikadon purkaminen mukaan tämän kriisin hoitoon

me olemme nyt tässä käsittelyssä jo nähneet miten hallituspuolueet aikovat suomalaisten veronmaksajien laittamista pankkien ja velkaisten maiden takausten maksumiehiksi löysin rantein jatkossakin käsitellä kun nyt jo tämän periaatteen tekeminen on näin vakavan huolettomuuden kohteena

mitä tulee siihen miten suomessa nyt nimenomaan tässä tilanteessa pitäisi panostaa niin nyt tarvitaan niitä kohdennettuja nopeita elvyttäviä toimia sosiaalisen turvan kuntien peruspalvelujärjestelmän rakennushankkeiden liikennehankkeiden käynnistämiseksi

kun tämän vanhan petin korjaaminen nyt valtiovarainministeri urpilaisen johdolla on ollut työn kohteena on ollut erittäin tärkeätä että on toimittu hallitusohjelman mukaisesti eli kun myönnetään ervvltä lainamuotoista tukea suomi saa takausosuudelleen vakuudet kyseiseltä maalta

ja hän edelleen toteaa

jos julkiset menot pitää ennallaan mutta verotulot pienenevät niin on pakko ottaa velkaa

ei kokonaiskysyntä siitä muutu

näitä kuten myöskin sitten päivärantavuorela ja vastaavia valtatiehankkeita olisi hyvä nyt kun ne ovat suunnittelun kannalta kunnossa aientaa

tämä periaate on hallitusohjelmassa samoin kuin toinen sosialidemokraattien kovasti korostama näkökohta siitä että evmn ynnä muuta

näihin kuuluvat tietysti haminan meidän kaakkois suomen liikenneyhteydet ja ennen kaikkea ratayhteydet jotka ovat tärkeitä seinäjokioulu ja savon rata muun muassa

herra puhemies

täällä sivuttiin myöskin valtion omistajuutta

nämä ovat erittäin tärkeitä asioita myös kun pidämme huolen siitä että suomen kansallinen pelastusrengas tässä kriisissä varmistetaan ja tältä osin muun muassa suomen joutuminen historiansa suurimpien taloudellisten vastuiden piiriin ja merkittävän riskinoton kohteeksi on vältettävä

minusta hallitus toimi siinä oikein ja itse asiassa edellinenkin hallitus kansallisen turvallisuuden ja kansallisen keskeisen telealan ohjauksen kannalta tässä valtionomistajuusratkaisussa

porvarihallitus välittää selvästi omat arvovalintansa ja erityisesti kiinnitän huomion siihen että kunnissa oleva suurin ongelmahan on sosiaali ja terveydenhuollon ja opetustoimen heikko rahoitus johon vanhasenkataisen hallitus voisi vaikuttaa

tämän takia suomen talouden toimintakyky edellyttää kansallisen perälaudan asettamista ja hallituksen on pikaisesti arvioitava kuinka suuriin sitoumuksiin suomi enimmillään voi suostua vaarantamatta luottoluokitustaan ja valtion mahdollisuuksia huolehtia veloistaan ja vastuustaan

tätä omistajaohjausotetta olisi tarvittu niin stora enso asiassa kuin ennen kaikkea kemira asiassakin jossa alehintaan myytiin suomalainen lannoiteteollisuus ulos ja aiheutettiin suomen tuottajille ja myös elintarviketaloudelle voimakkaita paineita

sosialidemokraatit ovat tyytyväisiä siihen että kesäkuussa euroopan vakausmekanismia käsiteltäessä tämä kannanotto saatiin valtiovarainvaliokunnan ja eduskunnan kannaksi

erityisesti on kannettava huolta julkisen terveydenhuollon perusterveydenhuollon hoidon porrastuksen toimivuuden varmistamisesta lisärahoituksella

tässä tilanteessa joka tapauksessa tarvittaisiin nyt täsmätoimia ja tältä osin tämä verokeskustelu on ollut hyvää

on hyvä toistaa suora lainaus hänen lauseestaan siitä että suomella puolestaan on ehdoton oikeus odottaa että se voi sanella ehtoja annilleen

tässä suhteessa syrjäytymistäkään ei voi vastustaa puheilla vaan on tehtävä konkreettisia tekoja

näitä vastuita on muutoinkin kuin näiden järjestelmien kautta

kun vastuun määrä on suurempi kuin yksikään toinen meno tai vastuuerä suomen historiassa on kyllä syytä perin pohjin miettiä miten me parhaiten vältämme tappion vaaran

tämä pankkien ja rahalaitosten selkeämmän oikeudenmukaisemman vastuunkannon perääminen on nyt kyllä vihdoin viimein

kun puhemies niinistöllä on ollut varaa tukea sosialidemokraattien jo viime talvena esittämiä näkökohtia niin tässä vakavassa tilanteessa jossa todella maa järisee ja vakava taloudellinen kriisi uhkaa myös suomen talouden ja hyvinvoinnin perustaa pitäisi valtiovarainministeri kataisella olla myös varaa siihen

aikoinaan valtiovarainvaliokunnan hallitusryhmät sosialidemokraattien johdolla saivat aikaan muun muassa korvamerkityt lastensuojelu ja nuorten psykiatrian määrärahat homekoulurahat

eivät riitä todella lausumat eivätkä myöskään hallituksen ilmoitukset että kyllä ecofinin kahvilla tai käytävällä sitä on kannatettu

näiden vastuiden laukeaminen heikentäisi tuntuvasti suomen julkisen talouden kestävyyttä tilanteessa jossa on monta arvaamatonta tekijää ja kiinteän maaperän saaminen vielä myöskin pimeässä

tässä suhteessa eduskunnan niin valtiovarainvaliokunnan budjettivallan edustajana kuin perustuslakivaliokunnan on syytä seurata näitä asioita myös matkan varrella

mielestäni suomalaisen hyvinvointivaltion puolustamiseen olisi tarvittu vähemmän kolkkapoika asennetta kuin nyt myös kreikan laina asiassa hallitus osoitti

euron historia on ollut jatkuvasti tehtyjen sopimusten ja itselle asetettujen sääntöjen mitätöinnin historiaa no bail out klausuulin eli toisten maiden velkojen vastaamattomuuden rikkomista ja myös evmään liittyvien periaatteiden osalta niiden mitätöintiä

puhemies

uskon kuten valtiovarainministeri katainen on todennut että kyllä fiksut suomalaiset tulevat tämän ymmärtämään

myös kansalliseen arviointiin elinkeino ja aluekehityksen näkökulmasta pitää kyetä samalla kun näitä tärkeitä ympäristötavoitteita ajamme takaa

valtiovarainministerin vastuulla on rakennusalan käännetty arvonlisäverojärjestelmä jolla päästäisiin pureutumaan pitkiin aliurakointiketjuihin ja niiden alapäässä harmaan talouden alalla toimiviin urakoitsijoihin

on kyllä vakava huomautus että saksan merkittävät talousasiantuntijat ovat sitä mieltä että on vaikeata ymmärtää miten joku hallitus näkisi että tässä pelissä ja tapauksessa joka nyt on voitaisiin panna toivoa siihen että tällä kertaa kaikki olisi toisin

vesialueiden omistuksen kautta siinä syntyvä kalastusoikeus on sangen erikoislaatuinen omaisuuden lai lai

paitsi että suomessa on tämä hallitus pysäyttänyt tämän etenemisen valtiovarainministeri kataisen johdolla hallitus on myös euroopan unionissa vastustanut saksan esitystä laajentaa rakennusalan aliurakointiin liittyvien väärinkäytösten torjumista

meillähän on ongelma vain se että molemmat pohjoisetelä suuntaiset pääradat on luvattoman heikolle panostukselle jätetty puhumattakaan savon radasta mutta myöskin seinäjokioulu tahmii koko ajan

kyllä sosialidemokraatit vakuuttuivat valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä viime marrasjoulukuussa siitä että kyllä finanssivalvonta tässä tilanteessa tarvitsee ehdottomasti lisävoimavaroja

mutta sitten on myöskin muistettava että meillä kansainvälisen teollisuuden yhteydet eivät toimi joka alueelle junilla ja kaukobusseilla

valtiovarainvaliokunta korosti seurantaa ja tarvittaessa voimavarojen lisäystä mutta niissä kuulemisissa ja niissä taustaselvityksissä joita henkilökohtaisestikin tein ilmeni kyllä että finanssivalvonta tarvitsee lisävoimavaroja

tässä yhteydessä joukkoliikenteen tuki ulotettiin koskemaan muun muassa savonlinnanvarkauden lentoja ja se on ollut erittäin korvaamatonta kansainväliselle teollisuudelle niin andritzille foster wheelerille kuin metsäteollisuudelle ja muille kansainvälisille toimijoille

toinen kysymys johon ministeri ei puuttunut oli nimenomaan tämä ministeri kataisen väistöliike joulukuun alussa suomalaisen pankin määritelmästä ja rajat ylittävän turvamekanismin selvittämisestä jonka piti olla jossain työryhmässä hallituksessa selvitettävänä

koskaan suomen talous ja hyvinvointiperusta ei ole ollut niin voimakkaasti riippuvainen yksittäisistä ratkaisuista ja venäjä suhteista kuin nimenomaan puuhuollon turvaamisessa ja puutullikysymyksessä

on nyt erittäin tärkeätä että tässä kriittisessä tilanteessa jossa kansainvälinen talouskriisi erityisesti tulee koettelemaan uhkaavasti myös itä suomen kehittämisedellytyksiä metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä ettemme nyt ainakaan anna semmoista viestiä että sen teollisuuden keskeistä perustaa muun muassa yhteyksien osalta heikennetään

ministeri huovinen meillä on erittäin vakava kysymys kansanterveyden kannalta koko maankin kannalta ja myös valtion verotulojen kannalta tämä viron trukkilavailmiö